yliopistojen tulosrahoitusmallissa ei missään vaiheessa ole ollut tällaista siirtoerämenettelyä vaan yliopistojen rahoitus on määräytynyt suoraan saavutettujen tulosten perusteella

opposition verokritiikkiin pitää kyllä todeta että pienituloisten eläkeläisten kannalta veronkevennyksistä koituva hyöty on varsin pieni verrattuna esimerkiksi siihen että palveluista huolehditaan ja niitä kehitetään

seteliä olisi pitänyt vähintäänkin kokeilla muutamissa erilaisissa kunnissa kuten sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijakuulemisessa tuli esille ja ilman muuta kustannusvaikutukset olisi pitänyt huolellisesti laskea etukäteen

ammattikorkeakoulut ovat ihan puolueettomien tilastojen mukaan sekä läpäisyltään että työllistävyydeltään parempia kuin yliopistot että kannattaa aina muistaa että yliopistoistakin valmistuu ihmisiä ihan akateemisia työttömiä kaiken aikaa

tämän uudistuksen sijasta olisin lähtenyt pontevammin kehittämään perusterveydenhuoltoamme

kaiken lisäksi ammattikorkeakoulut ovat huomattavasti edullisemmin vielä tekemässä tätä arvokasta koulutustehtäväänsä kuin yliopistot ja niissä on huomattavasti vähemmän henkilökuntaa ja niin edelleen

nyt on yhdentoista hetki pistää siellä asiat kuntoon

pidän erittäin tärkeänä ja olennaisena omaishoidon kehittämistä ja perhehoidon kehittämistä

näillä toimenpiteillä me saamme nimenomaan tässä tilanteessa kun väki ikääntyy euroopan nopeimmin inhimillisiä edullisia hoitomuotoja muun muassa muistisairaille vanhuksille jotka kipeästi tarvitsevat inhimillisiä palveluita

tämä ei ole minun keksintöni tämä on kyllä ihan ammattikorkeakoulujen rehtoreitten ja työntekijöitten yhteinen käsitys myös täällä pääkaupunkiseudulla että nyt pannaan liian tiukoille yksi sektori eli ammattikorkeakoulut

tämä on nyt tapahtumassa yt neuvottelut ovat alkamassa joulun jälkeen ammattikorkeakouluissa koska ne täytyy lain mukaan aloittaa jo tässä vaiheessa koska emme vielä tiedä mikä se lopullinen aloituspaikkasupistus on ja totta kai mistä se raha otetaan myöskään se otetaan opettajia irtisanomalla koska seinistä nyt ei voi ottaa

onkin pelättävissä että taistelut hallituksen eli lännen ja pastujen jotka asuvat rajan molemmin puolin välillä laajenevat pakistaniin niin kuin osittain on jo tapahtunutkin

alueelliset ennusteet ja laskelmat korkeakoulupaikkojen tarjonnasta työvoimatarpeesta ja ikäluokkakehityksestä ovat aivan liian ahtaita sillä ammattikorkeakouluilla on myös aluetta laajempi koulutustehtävä ja opiskelijarekrytointi ja tämä on tosiasia

radikaali hallitus pakistanissa ja huonot suhteet intiaan jonka kanssa se on sotinut jo kolme kertaa on aivan varmasti koko alueen pahin kauhuskenaario

ei voi olla myöskään oikein se niin kuin mirja vehkaperä tässä edellä sanoi että eri puolilta suomea joudutaan tulemaan tänne pääkaupunkiseudulle opiskelemaan jos nuo opiskelupaikat rajusti supistuvat esimerkiksi itä ja pohjois suomessa ja nyt näyttää siltä että keski suomessakin

rakenteellista uudistusta on tehty jo vuosikausia päällekkäisiä koulutusohjelmia on vähennetty ja supistettu ja myöskin aloituspaikkoja varmasti joudutaan leikkaamaan mutta kyllä ne pitää katsoa järkevällä tavalla että ammattikorkeakoulut ympäri suomea voisivat todellakin säilyttää ne vahvuutensa ja kehittää niitä

tähän minä nyt laitan toivoni että helmikuussa kun annetaan vastaukset ammattikorkeakouluilta sen jälkeen voisimme vielä neuvotella ja keskustella järkevällä tavalla siitä millä tavalla näitä koulutuspaikkoja vähennetään

viime kaudella veimme eduskunnassa läpi perhehoitajalain osauudistuksen ja loimme pohjaa perhehoidon määrän ja laadun kehittämiselle suomessa

perhehoidosta tehtiin myös ensisijainen hoitomuoto lastensuojelun sijaishuollossa ja vuodenvaihteessa tuo pykälämuutos astui voimaan

arvoisa rouva puhemies

tässä kokonaisuudistuksessa jonka hallitus on tällä kaudella luvannut pistää käyntiin pitäisi nyt parantaa tätä sosiaaliturvaa koska muuten me emme tätä hoitomuotoa pysty suomessa ihan oikeasti viemään vaihtoehdoksi

nuorten syrjäytyminen koulutuksesta ja sitä tietä työelämästä on ehdottomasti kipeimpiä haasteitamme tällä hetkellä eikä tätä asiaa voi sivuuttaa kehyskeskustelussakaan

uusia työllistämisen ja osaamisen kehittämisen malleja on kiireesti luotava ja yhteistyötä eri toimijoiden erityisesti ministeriöiden välillä on tiivistettävä

minä kysyn aikataulua

heidän tilanteeseensa pitää olla aikaa paneutua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nuorten palvelut ovat tällä hetkellä aivan liiaksi sektoroituneet

arvoisa puhemies

läheskään kaikki toimijat eivät edes tunne toistensa palveluja riittävästi voidakseen ohjata nuorta tehokkaasti eteenpäin ja tämä taas ikävä kyllä johtaa monesti nuoren luukuttamiseen

poliittisen neuvotteluyhteyden avaaminen vahvistaminen aselevosta sopiminen humanitaarinen työ ovat tietysti keskeisiä tavoitteita tässä kriisissä mutta näyttävät yhä viipyvän

nyt ollaan juuri siinä tilanteessa että kunnat eivät kykene enää tarjoamaan niitä perus ja ydinpalveluita joita kaikkein kipeimmin tarvitaan

kaikki tämä josta nyt on leikattu näin valtavasti kepittää juuri tätä aluetta

olisiko minkäänlaisia edellytyksiä rauhanturvaoperaation aikaansaamiselle

aivan hätkähdyttävä oli työeläkevakuutusyhtiö varman ja työhyvinvoinnin asiantuntijayritys odumin laaja selvitys suomalaisen työntekijän hyvinvoinnista

nimittäin tänne tulee jatkuvasti yhteydenottoja kansanedustajille siitä kuinka hankalimmassa asemassa olevat kuten mielenterveyskuntoutujat lastensuojelun piirissä olevat ja lastensuojelullisia toimia tarvitsevat perheet jotka tarvitsevat tukea siihen vanhemmuuteensa ja muuta eivät saa enää kunnilta palveluja koska kunnilla ei ole rahaa järjestää niitä

mitä ukrainassa tästäkin on keskusteltu

nyt sitten järjestöt ja kirkot yrittävät auttaa mutta näiden edustajat jotka täällä kävivät kertoivat että heille tulee paljon asiakkaita nyt sen takia että kunnat eivät pysty toteuttamaan omaa toimintaansa näillä sektoreilla

syyksi nousivat sekä henkiset paineet että työn ruumiilliset vaatimukset

ei siis riitä että yritämme pidentää työuria sekä alku että loppupäästä mikä on tietenkin välttämätöntä pitää myös parantaa työelämän laatua johtamista työssä jaksamista jos aiomme pitää työikäisen väkemme terveenä

me tarvitsemmekin lisää etsivää nuorisotyötä

arvoisa puhemies

on arvioitu että jopa parisataatuhatta lasta joutuu suomessa näkemään tai kokemaan väkivaltaa jossain muodossa ja useimmitenhan tämä tapahtuu omassa perheessä

me emme saa hyväksyä nuorten syrjäytymistä

jos olemme luoneet tähän yhteiskuntaan rakenteita jotka työntävät nuoria sen ulkopuolelle meillä pitää myös olla aktiivisuutta etsiä mekanismeja joilla voimme vahvistaa nuorten osallisuutta ongelmatilanteissakin

pienten vauvojen pahoinpitelyjen ja kaltoinkohtelujen määrää voidaan vain arvioida koska kunnon suomalaista tutkimusta asiasta ei ole ja näkyvissä on todennäköisesti vain jäävuoren huippu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja peltonen kritisoi keskustaa siitä että emme lähteneet mukaan parlamentaariseen työryhmään ratkomaan varhaiskasvatuslakiesityksen lukuisia ongelmia

edustaja kiljunen on väittänyt että hallitus unohtaa omaishoitajat

mielestäni tarvitsemme toimintaohjelman lisäksi paljon jäntevämpää lainsäädäntöä perhe ja lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi ja uhrien auttamiseksi

mielestämme ei ole mitään järkeä perustaa parlamentaarista työryhmää tässä vaiheessa kun lakiesitys on jo tulossa eduskuntaan ja vaalikauden loppuun on käytännössä enää pari kuukautta aikaa tehokasta työaikaa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä toiminta kunnissa tämän asian suhteen on erittäin satunnaista ja hajanaista koska jäntevää toimintaohjelmaa ei ikään kuin lakia selkänojana käyttäen oikein voi rakentaa

nimittäin kärkihankkeitten mukaankin jo on nähtävissä että kehitämme ikäihmisten hoitoa ja vahvistamme kaikenikäisten omaishoitoa

tavoitteena on iäkkäille sekä omais ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat palvelut

ammattikorkeakoulut ovat merkittävin pk yritysten kehittämiskumppani ja kaikki ovat sanoneet että me tarvitsemme julkisen sektorin palvelujen uudistamista koko rakenteen uudistamista

tätä lakia on odotettu kuin kuuta nousevaa mutta esitys ei kyllä vakuuta lainkaan

arvoisa puhemies

myös nuorille suunnattuja neuvontapalveluita ja starttirahaa on lisätty yrittäjyyskoulutusta ja palkkatukea lisätty myös ja on otettu käyttöön nuorten työllisyyttä edistävä sanssi kortti ja niin edelleen

varhaiskasvatuksen sisältöön ei esitetä konkreettisia muutoksia eikä esityksessä oteta kantaa vaikeampiin kysymyksiin kuten subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamiseen tai henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin

kyllä lapsen etu on ilman muuta se että myös pariskunta voi olla kotona päätoimisina perhehoitajina sijaisvanhempina

suomalaisen varhaiskasvatuksen arvostus liittyy korkeaan koulutukseen pedagogiseen osaamiseen ammatillisuuteen

kunta päättää aina edelleenkin siis aina onko perheellä valmiuksia siihen että voitaisiin sijoittaa jopa kuusi mutta ilman muuta kunta voi sijoittaa neljä tai vähemmän kuten tähänkin saakka

arvoisa herra puhemies

yli puolet maasta on edelleen humanitaarisen avun ulottumattomissa koska turvallisuustilanne on heikko ja kulkuyhteydet erittäin huonot

hallinnon kaikilla tasoilla on vakavia puutteita ja kapasiteettivaje

arvoisa puhemies

varhaiskasvatuksen asemaa olisi pitänyt lujittaa perheitä olisi pitänyt rohkaista käyttämään päiväkotien pedagogisia palveluita ja kuntia olisi pitänyt sitouttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua

eu joutuu nyt tarkastelemaan suhdettaan venäjään strategisena kumppanina aivan uudenlaisissa olosuhteissa koska venäjä on kuten täällä on useaan kertaan todettu rikkonut vakavasti kansainvälistä oikeutta ja sanoutumassa irti eurooppalaisesta arvopohjasta ja samaan aikaan venäjän talous heikkenee erittäin huolestuttavaa tahtia

silloin se kahden myös pariskunnan mahdollistaminen olla kokopäiväisinä perhehoitajina lasten kanssa on ilman muuta tärkeätä ilman muuta hyvä asia mutta se ei ole välttämätöntä

kunnat päättävät miten sijoitetaan

esityksellä pyritään selkiyttämään esimerkiksi lapsiryhmien kokoa mutta toisaalta yhteen ryhmään voidaan kuitenkin käytännössä sijoittaa lapsia yli enimmäismäärän mikäli lapset eivät ole yhtä aikaa paikalla

minä haluaisin kuulla teiltä millaisia skenaarioita teillä on euvenäjä suhteista tämän muuttuneen tilanteen edessä

keskeisin ongelma heidän mielestään on se että lakia on valmisteltu sosiaalihuollon viitekehyksessä mikä on paitsi luonut uusia ongelmia myös estänyt nykyjärjestelmän ongelmien ratkaisemisen

vielä haluaisin todeta edustaja niinistön puheenvuoroon että vuoropuhelua venäläisten kanssa on tehostettava erityisesti lapsiasioissa koska jatkuvasti niistä annetaan erittäin väärää tietoa venäjällä

ennen kuin vastuun siirto afgaanijoukoille voidaan saattaa loppuun on aivan välttämätöntä saada aikaan poliittinen prosessi kapinallisryhmittymien ja maan hallinnon välillä

sosiaalihuollollinen ja päivähoitopainotteinen laki veisi suomen aivan eri suuntaan muiden oecd maiden kanssa eikä korostaisi koulutuksellista tasa arvoa ja lapsen ehjää oppimispolkua

samalla on pidettävä kirkkaana mielessä että vain sellaisten ryhmittymien kanssa neuvotellaan jotka tunnustavat afganistanin perustuslain luopuvat väkivallasta ja katkaisevat yhteytensä al qaidaan

ihmisoikeuksien edistämisessä taikka naisten ja tyttöjen aseman parantamisessa ei pidä tehdä minkäänlaisia kompromisseja talibanien tai muiden vanhoillisten ryhmittymien kanssa mutta ilman vuoropuhelun käynnistämistä afganistan ajautuu asiantuntijoiden mukaan mitä todennäköisimmin syvenevään väkivallan kierteeseen jopa sisällissotaan